ja sitä ei pidä unohtaa että ei pelkästään tämä ole se mörkö joka voi tappaa tästä maasta teollisuuden vaan nimenomaan tämä voi synnyttää uutta teollisuutta

me luomme oman teollisuutemme referensseillä kilpailukykyisiä mahdollisuuksia suomalaiselle ympäristöteknologialle

jos oikein muistan niin tähän kyseiseen kytkökseen liittyy myös se että tässä kohtaa on vaalirahoituksesta ja siitä langetetuista tuomioista kysymys

meidän omat mahdollisuutemme olla niissä talkoissa mukana millä kansallisesti hillitään ilmastonmuutosta ovat siinä että vieläkin selkeämmin olisi pitänyt olla johtolankana myös se että meidän pienenergiatuotantomuotomme ovat keskiössä

mutta todella tärkeää on se että me edistämme tässä maassa erityisen paljon pienvoimalatuotantoa

haja asutusalueilla maaseudulla olevat uudet innovaatioteknologiat voivat olla yksi päästöttömien energianlähteiden tuotantomuoto ja sitä kautta edelleen luodaan sitä uutta suomalaista cleantech teollisuutta ja se kannattaa tässä huomioida

on tosi hienoa että rundgren oli vaelluskalojen puolesta huolissaan mutta en tiedä kuinka ilmassa pyörivät propellit voivat vaarantaa ehkä runkotärynsä takia sitten vaelluskalojen nousuja

toivotaan että eduskunnan käsittelyssä erityisesti tähän lakiin voitaisiin laittaa mukaan myös niitä vähän konkreettisempia lausekkeita joissa positiivisesti suhtaudutaan siihen että uudet teknologiat voivat syntyä meidän omasta toimestamme jos me osaamme kansallisesti oikein tuoda verokannustimia tai joitakin muita tapoja jotka kiihdyttävät meidän omaa toimintaamme ja luovat uutta teollisuutta

tässä on hyvä edetä rauhallisesti ja katso

arvoisa puhemies

koetin sillä havainnollistaa sitä että etunenässä itse omia tarkoitusperiään vastaan tehdyt päätökset eivät edistä meidän vientiteollisuutemme asemaa

suomen pitää ponnekkaasti ajaa ympäristön ilmastonmuutoksen asiaa kansainvälisesti ja olla aktiivinen siinä mutta jos emme taloudellisesti osaa laskea omien päätöksentekojen vaikutuksia niin se on kyllä harmillista

budjettikirjassa kuitenkin todetaan että vesitalouden osalta tulva ja patoriskit ovat hallinnassa

kuitenkin uskallan väittää että aluilla olevien hankkeiden osalta joita on esimerkiksi satakunnan osalta ollut käynnissä erityisesti tarvitsisi keskittyä suunnitteluun ja jo rakentamiseenkin sillä jos ennustetaan että merenpinta nouseekin arvioitua enemmän veikataan jo yli metriä niin jotakin pitää tehdä

onko siihen varauduttu kun tällä rahalla ei kyllä itse asiassa kovinkaan paljon enempää kuin hiekkasäkkejä sitten tulvan alkaessa saada sinne paikkakunnalle niin että pystyttäisiin saamaan vaikkapa jo sitten lisämäärärahoja

on erittäin tärkeätä että ministeri toimii sen mukaan että niillä maatalouden linjoilla jotka ovat kyseessä kun nurmen viljely on pääasia on järjetöntä ajatella kolmen kasvin viljelyä

ehkä siinä mitä itse raportti ja selonteko sinällään tuo esille rauta on kuitenkin päällimmäisessä

erityisen tärkeäksi turvallisuuspoliittisessa selonteossa tuotiin esille niitä muita suomalaisen turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita

tässä jo edellisessä edustaja korhosen puheenvuorossa tuotiin taudit terroristit tietoverkot mutta erityisesti ympäristö ja näihin oikeastaan haluaisin keskittyä ja tietysti tässä jos yli menee niin pieni vastine maatalousvaliokunnan arvostamalleni jäsenelle eestilälle

joka tapauksessa tässä meillä on hirvittävän suuri potentiaali kehittää meidän omaa itsenäistä puolustustamme ja tässä on myös se että me tuomme siviilipalveluksen lähemmäksi meidän maamme puolustusta

meidän pitää huomioida se että meillä tämä turvallisuuskenttä on huomattavasti enemmän uhattuna eri sektoreilta

meidän pitää tarjota siviilipalvelusihmisille mahdollisuus olla isänmaallisia ja tuoda heidät tähän meidän omaan suomen turvallisuuspolitiikkaamme puolustamaan maatamme avata linjoja kanavia

kunnioitettavaa on vanhustenhuolto terveydenhuoltopisteissä toimiminen mutta kyllä näen henkilökohtaisesti paljon tärkeämpänä sen että meillä jokainen suomalainen osallistuu maanpuolustuksellisesti maan puolustamiseen

samoin meidän pitää asepalvelusta kehittää siten että meillä tämä työurakeskustelu lähtee jo sieltä

meillä ammatillisen suuntautumisen takia voidaan ja on mahdollisempaa valita sellaisia aselajeja ja sellaisia toimintamuotoja jotka tukevat sen ammatillisen kehittymisen mutta samalla puolustusvoimien tarpeita jolloin mahdolliset kertausharjoitukset tulevat tämän henkilön suuntautumisen kautta huomattavasti tehokkaampaan ja keskittyneempään ja ammattiosaavampaan toimintaan

nämä ovat pieniä osia puolustuspoliittisessa selonteossa mutta tämän kokonaisturvallisuuden kannalta meidän pitää uskaltaa purkaa tätä normaalia ajattelua ja katsoa että me voimme niin kuin tuottaa

no en tiedä siitä kuntoutuksesta ja muusta mutta hyvä on sekin osapuoli että jos ajatellaan että asepalvelus tuo todellakin ihmisille myös jatkoelämälle hyvinvointia

arvoisa puhemies

pohjoismainen yhteistyö on hyvästä mutta on huomattava että teemme nato maiden kanssa yhteistyötä

meidän tulee tarkasti harkita mihinkä se miljoona laitetaan joko tässä lähempänä tehokkaammin enemmän lentotunteja vai ajaa tyhjänä islantiin ja harjoitella siellä

tehokkuus meidän omien sotilaidemme ammattiosaaminen ja puolustuskyvyn ylläpitäminen on tärkeämpi kuin se että me harjoittelemme jossakin muualla ellei se ole sitten itsestään selvästi nato yhteensopivaa mikä siellä sitten pitää olla johtolankana mutta sitä en hyväksy

ensinnäkin kiitoksia ministerille hyvästä ja valaisevasta alustuksesta siihen mitä haluaisin tässä vähän kysyä ja pikkuisen täsmentää

varmasti tulee voisiko sanoa iholle tunkevaakin kysymystä näin ammattiyhdistysliikkeen vasemmistolaisena kansanedustajana mutta ensimmäisenä semmoisena aika ikävänä ja niin kuin epäilevänä kysymyksenä haluan kohdentaa sen että kun siirtyvän henkilöstön osalta muutetaan kuitenkin työehtojen loogisuutta niin tapahtuuko tämä ennen siirtoa vai siirron jälkeen

ilmeisesti toteutetaan lakia liikkeen luovutuksesta vai onko niin että nämä virat ovat työsuhteiseksi perustettuja ennen siirtoa vai ovatko ne siirron jälkeen

sitten toisaalta haluan kysyä sitä onko tosiaan niin että meillä tämä kokonaisuuden hallinta siitä mitä siirtyviä taideteoksia koko tämä projekti sisältää pystytään pitämään tällä samalla korkealla tasolla kuin tälläkin hetkellä koska se on tässä varmasti monen kulttuurin ystävän kaikkein suurimpana huolena

nyt käydään sitä ajankohtaista keskustelua että meidän pitää tässä eduskunnassa keskustella juuri niistä tulevaisuuteen suuntaavista päätöksistä mitä nyt vaan voidaan vielä tehdä

on kunnioitettavaa ja arvostettavaa se että annetaan se arvo sille välikysymykselle ei noteerata ei kielletä ei arvostella sitä on kuka kirjoittaja hyvänsä kuka on esittäjä

meidän hallituspuolueessa pitää päästä näkemään se että välikysymyksessä pyritään esittämään todelliset ja tarkoituksenmukaiset seikat tämän hallituksen kaatamiseksi jotta suomessa toimiva hallitus olisi nyt kaatumassa

minkälainen signaali se olisi euroopalle ja koko tälle talouskehitykselle jos tässä maassa muodostettaisiin hallitus joka ei tue eikä ole mukana euroa tukemassa ja eurooppalaista kehitystä rakentamassa

arvon puhemies

tavallaan aivan varmasti sitten heillä joille turvapaikka myönnetään tämä asia tulee lisääntymään

minun mielestäni olisi todella hyvä että tämmöisessä sivistysvaltiossa koetettaisiin sivistää lapsia jo pienestä pitäen että erilaisia uskontoja on olemassa

se helpottaisi niin kuin eloranta toi hyvin esille myös tätä opetussuunnitelman suunnittelua kun meillä lapsille koetettaisiin kertoa että meillä on erilaisia uskontoja tässä maassa

me rikastuttaisimme niiden meidän omien lastemme kokemuspohjaa jotka tässä maassa kasvavat ja he olisivat suvaitsevaisempia toisiaan kohtaan eikä tällaista erilaista uskontopohjaista sanotaanko monesti jopa vihamielisyyteen asti menevää erittelyä tapahtuisi siellä lasten oppiympäristössä vaan se suvaitsevaisuuden lisääminen olisi tässä maailmantilanteessa erityisen tärkeätä

toivotaan että tämä aloite voi edetä myönteisissä merkeissä niin että voimme myönteisesti kasvattaa maailmankatsomukseltaan rikkaampia lapsia kuin me itse olemme ehkä sitä opetusta aikanamme saaneet

pakko täältä on myös kiittää siitä että ministeri on ollut aktiivinen ja pystynyt tuomaan niitä eduskunnankin asettamia näkemyksiä mitä suuri valiokunta on pyrkinyt ohjeistamaan ja siinä mielessä on kiitoksen aika

kun ollaan tultu tälle äärelle missä on nämä suuret mahdollisuudet niin nyt kysyn ministeriltä mikä on suomen hallituksen se ratkaiseva askel siihen suuntaan että todellakin olemme jakamassa sitä cleantechin mahdollisuutta

arvoisa rouva puhemies

kauniiksi lopuksi täytyy sanoa vielä tästä ryhmästä joka nyt tänne tulee että minulle on piirtynyt sellainen kuva että heillä on aika vahva uskonnollinen vakaumus kun he ovat tulleet tänne suomeen ja he tuovat sen kyllä mukanaan

kuinka paljon on käyty jo keskusteluja siitä mitenkä ympäristöministeriö ja tem yhdessä lähtevät tekemään niitä edellytyksiä että suomessa voi syntyä itsekkäästi tuotettuina referenssilaitoksia joita voimme viedä

jos meillä eri uskontoja sitten opetettaisiin niin pelkään pahoin että luterilaisen uskontopohjan omaava opettaja joka koettaisi opettaa islamin uskontoa ei välttämättä olisi kelvollinen näitten lasten vanhempien mielestä opettamaan sitä koska olisi ehkäpä niin sanotusti vääräuskoinen

sen takia tämä uskonnonopetuksen problematiikka tulee entistä vaikeammaksi järjestää ja nyt tällä tavallaan on todellakin kiire että me voimme tuoda suomessa tätä ajatusta ja kertoa eri uskontokunnille että me opetamme maailmankatsomuksia ja että kaikki uskonnot ovat siinä mielessä suomalaisessa peruskoulussa tasavertaisessa asemassa

asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan

kun järjestelmää yksinkertaistetaan niin toivottavasti se myös hillitsee sitä että meillä kuten tällä hetkellä kuntouttavaa tukea käytetään voisiko sanoa härskisti väärin

meillä on tämmöiset ikävästi sanottuna orjatyömarkkinat tällä hetkellä suomessa että meillä kuntouttavalla tuella olevia ihmisiä myydään kunnan toimesta

toisaalta siellä on toisella puolella se että nyt niitä joita kuntouttavalla tuella on on yrityksissä normaalissa työsuhteessa ja heille kuuluisi nimenomaan palkkatuki koska heidän työkykyisyytensä ei edellytä kuntouttavan työskentelyn luokittelua vaan he ovat työkykyisiä toimivat yrityksissä tuotannollisissa töissä

samaan aikaan toinen yritys toisella puolella suomea joutuu sitten siihen tilanteeseen että markkinat vääristyvät siltä osin että kun työskennellään niin sanotusti yhteiskunnan tuella niin pystytään tuotteita myymään paljon halvemmalla kuin toisessa yrityksessä missä normaalissa työsuhteessa olevat työntekijät pyrkivät tekemään sen tuotannollisen työn

on pakko todeta tässä yhteydessä se linja mitä edellisten hallitusten aikana aloitettiin jo silloin kun ministeri kyllönen oli liikenneministerinä

siinä samassa rintamassa oli liikennevaliokunnan nykyinen puheenjohtaja perussuomalaisista

oltiin kansallisesti suomalaisen yrittäjän ja suomalaisen kuljetusliikennetyössä olevan työntekijän puolella

hallitus karkaa aivan kuten aika monessakin asiassa mutta eilinen juuri todisti sen että nyt hetkeen tarttuminen olisi ollut se ainoa oikea vaihtoehto

arvoisa herra puhemies

minä voisin allekirjoittaa tämän valiokunnan mietinnön jos meillä samaan aikaan hallitus olisi valmistellut ne toimenpiteet joilla vastataan kansallisesti tähän kabotaasiliikenteen vapauttamiseen nyt tällä lainsäädännöllä

mietinnön esittelyssä valiokunnan puheenjohtaja filatov toi hyvin esille sen kuinka valiokunta on paneutunut siihen että pyritään rajaamaan myös tarkasti se että ei kunnan omana työnään normaalisti tehtävää työtä siirry tätä kautta maksettavaksi yhteiskunnan tuella niin että meillä tapahtuu se ikävä seikka että kunnan omat työt siirtyvät esimerkiksi velvoitetyöllistämisvastuun vuoksi niille henkilöille jotka on mahdollisesti jostakin syystä jo kunnan omista töistä aiemmin irtisanottu

me voimme nähdä euroopan eri maista kuinka tiukasti siellä katsotaan työaikadirektiivien puitteissa sitä minkälaiset ovat lepoajat kuinka siellä valvotaan kabotaasiliikennettä jo nyt tiukemmin

tarkkarajaisuus siitä että kunnan normaalisti omana työnä tehtävät työt eivät tule jatkossa tehdyksi

kuntatyöntekijöiden

yleiskeskustelu on päättää eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotus on sisällä mietin

on todella harmillista että me joudumme käymään tämmöistä keskustelua tässä tilanteessa missä meillä on edellisen hallituskauden aikana tehdyt linjaukset joissa perussuomalaiset olivat täysin rinnoin mukana

arvoisa puhemies

kirjoitin oikein puheen mutta pitkä esittely ja edustaja kymäläisen hyvin rakennettu puheenvuoro joka oli erittäin perusteltu antoivat minulle vapauden puhua vain tästä ja ihan omasta päästäni

tässä salissa on hyvin paljon enemmän asiantuntemusta kuin minulla itselläni on mutta kun olen seurannut tuolta työhuoneesta tässä salissa käytyä keskustelua niin vaikka päätin jo että annan parempien asiantuntijoiden käydä tätä keskustelua ja käyttää puheenvuoroja niin kyllä tämän lopun osalta on pakko todeta tiettyjä asioita vähän niin kuin omasta elämästä

uskon että tämä on suomalaisten kuljetusalan yrittäjien ja suomalaisten ajoneuvokuljettajien sydämen ääni

jo lähetettyjen työntekijöiden kohdalla hallitus lähti lipsumaan siitä mitä eussa todella halutaan tehdä

minulla on paha lukihäiriö ja olen aivan varma että varhaiskasvatuksessa olevat ammattilaiset pystyvät havainnoimaan oppimisvaikeuksia jo ennen koulun aloittamista ja sitä kautta tehdään huomattavasti niveltyneempi mahdollisuus sen lapsen oppimiselle

aloitteen kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tavoitteena on todellakin tuoda oikeus myös niille tahoille jotka eläkeläisten tavoin voisivat olla vähävaraisia ja ovat varmasti monta kertaa vähävaraisempia kuin eläkeläisryhmät

se oli yksimielinen kirjallinen lausunto jonka esittivät liikennöitsijät ja kuljetustyöntekijät

on mahdotonta käsittää miksi nyt olemme tekemässä oikein sellaisen asian kanssa että tilapäisyyteen josta ei ole selkeätä tulkintaa kaatuu tämä asia

eläkeläisiä on myös hyvätuloisia mutta työttömät ovat se ryhmä joka pääsääntöisesti on ansiosidonnaisella päivärahalla ja kun täällä sitä nyt on vielä oltu leikkaamassa ja tiedetään että ansiosidonnaisen työttömyysturvankin osalta ollaan hyvin vähävaraisia niin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä katsoo tärkeäksi tämän kalastuslain kokonaisuudistuksen rinnalla käsitellä sitä mahdollisuutta että myös työttömillä on oikeus ilman maksua kalastaa

jos varhaiskasvatus mahdollistetaan siinä vaiheessa nimenomaan näille tahoille niin että se on heidän oikeutensa ilman että tarvitsee käydä keskustelua siitä onko heillä siihen oikeus niin sen vaarantaminen tällä esityksellä tekee ihmisistä eriarvoisia ja nimenomaan perheiden ei pelkästään lapsien osalta

arvoisa rouva puhemies

ostaja taavitsainen

meidän pitää antaa kaikki tuki ja mahdollisuudet niin että tämä varhaiskasvatus antaa mahdollisuudet oppimisvalmiuksien kehittämiselle kielen oppimiselle ja tämän yhteiskuntakulttuurin omaksumiselle

tämän aloitteen kirjoittamisen vaiheessa on kritisoitu sitä kuinka voidaan yleensäkään todentaa sitten lupakäytäntöjä tarkastettaessa että on työtön

tällä hetkellä jokainen päätöksen saanut joko päivärahan taikka peruspäivärahan saanut henkilö saa aina kyllä myös todistuksen siitä kun tilille on rahaa tullut niin että semmoisen kuitin mukana pitäminen joka osoittaa maksetuksi tulemisen ja voisi aina olla kuukauden kerrallaan voimassa ei semmoinen taakka ole

kun edustaja räsänen toi niitä ongelmaperheitä tässä esille ja sanoi että eiväthän ne ongelmat nyt poistu täytyy sanoa että mahdollisuus olla perhepäivähoidossa saada varhaiskasvatusta tukee aivan varmasti näiden lasten kehittymistä mennäänpä vaikkapa yhteen lämpimään ruokaan päivässä kun lapsella on mahdollisuus saada sosiaalisesti hyviä kontakteja siinä ympäristössä missä on muitakin lapsia eikä kohdata niitä perheen päivittäisiä ongelmia joita siinä perheessä ehkä on jossa on mielenterveysongelmia tai alkoholinkäyttöä liiallista sellaista taikka liian vähäistä ihan kuinka hyvänsä

tässä lakialoitteessa ei ole huomioitu sitä että myös työkyvyttömyyseläkeläiset ovat siinä ahdingossa jossa monesti ollaan pienillä päivärahoilla

toivonkin että kun tämä valiokuntaan menee voidaan myös pohtia kaiken kaikkiaan sitä järjestelmän oikeudenmukaisuutta liittyykö tämä pelkästään eläkeläisyyteen vai onko tällä muita sosiaalisia vaikutuksia koska on selkeästi osoitettu että kalastus on yksi tapa tuoda aktiviteetteja työttömän päivään niin että ei tavallaan syrjäydytä sinne kotiin vaan annetaan mahdollisuus ihmiselle kalastuksen kautta hakea niitä aktiviteetteja jolloin ihmisen oma vireystila ja mielenterveyskin pysyvät varmasti paremmassa kunnossa

tärkeintä on se että nyt nähdään isompi kokonaisuus siinä kuinka me mahdollistamme tähän yhteiskuntaan sopeutumisen tässä meille tosi tärkeässä asiassa

tällä lyhyellä alustuksella toivotaan että valiokunta tätä käsittelee vakaasti harkiten josko katsomme nimenomaan niin että sillä kenellä ei ole varaa olisi oikeus tähän ilmaiseen kalastukseen

nyt on tärkeätä pohtia sen lapsen ja perheen ja koko tämän meidän yhteiskuntarakenteen osalta kuinka paljon parempi on se että meillä on subjektiivinen perhepäiväoikeus

arvoisa herra puhemies

vain nopeat elävät ja toivotaan että nimenomaan tässä lakialoitteessa tätä voitaisiin käyttää vaikkapa sloganina sillä ilman muuta työn vastaanoton houkuttelevuus on se aktiviteetti jolla me pystymme saamaan ihmisille ja nimenomaan työttömille aina enemmän sitä mitä hallituskin stubbin hallitus kataisen hallitus ja sitä edelliset hallitukset ovat sanoneet että työ on aina arvokasta työntekoon pitää kannustaa

mutta jo tuossa edustaja modigin puheenvuoron aikana tulivat esiin vasemmistoliiton näkemykset siitä ja vaikuttavuudet siihen kuinka paljon se toisi hyvää nimenomaan niille henkilöille joiden työmäärä on pieni

toki täytyy aina muistaa että olisi ensiarvoisen tärkeää että ne jotka ovat osa aikaisessa työssä pääsisivät tekemään omassa työssään enemmän sitä heille kuuluvaa työtä

mutta jotta olisi tämä houkuttelevuus siihen että voidaan ottaa lisää työtä vastaan ja siitä myös palkitaan niin kyllä aktiivisuutta tähän suuntaan on edistettävä

tässä kohtaa vasemmistoliitto antaa nyt mahdollisuuden tälle eduskunnalle ottaa positiivinen kanta siihen että kaikki työ on arvokasta ja kaikkea työtä kannattaa tehdä koska siitä palkitaan

taustalla heiluu työvoiman tarjonnan lisäämisen keppi jonka mukaan työttömyysturvan leikkaaminen johtaa työttömyyden alenemiseen

paikallisen sopimisen laajentaminen toki varmasti on mahdollista ja tänään debatissa työministeri jo kiirehtikin lohduttelemaan edustaja myllykoskea että ei ole pelkoa yleissitovuuden poistamisesta

ja oikein onkin että yleissitovaa työehtosopimusta ja paikallisen sopimisen menettelyä ei laajenneta niille tahoille jotka eivät osallistu työehtosopimusneuvotteluihin

ilo vaatii toimia silpputyön ehkäisemiseksi mutta hallitusohjelmassa kepitetään vain palkansaajia ja pienituloisia ja ollaan kauppojen aukioloaikatoiveilla lisäämässä silpputöitä

kiitoksia edustaja gustafssonille hyvistä sanoista ja muistutuksesta siitä että ammattiyhdistysliike todellakin on saanut jotain aikaan ja koettaa siitä edelleen pitää kiinni ja tuoda sen työntekijänäkökulman tässäkin esityksessä esille

no hallitus on kuitenkin ottamassa härkää sarvista suuntaamalla toimintansa kaikkien tiedossa olevaan kansainväliseen vahvuuteemme ja sen tulevaisuuteen eli metsään

kuitenkin totean sen edelleen että lisätyötä ei tästä synny kaupan aloille vaikka ministerillä se omassa esittelypuheenvuorossaan esille tuli

hieman ristiriitaa ja ihmetystä kuitenkin herättävät leikkaukset tutkimuksesta ja korkeakoulutuksesta aivan kuin luultaisiin että biotalouden ja metsien luomat mahdollisuudet ovat toteuttamista vaille valmiit

sen takia tässä yhteydessä olisi pitänyt hallituksen valmistella myös samaan aikaan työaikalainsäädännön muutosta joka olisi ollut pakottavampi siihen suuntaan että milloin lisätyötä syntyy sitä tarjotaan ensisijaisesti vakituiselle henkilökunnalle

näin ei toki ole

toivottavasti hallitus ottaa tosissaan cleantech hankkeiden pilotoinnin uudistaa hankintalakia kotimaista cleantechiä suosivaksi ja pohtii myös verotuksellisin keinoin kuten poisto oikeuksien laajentamisella julkisten hankintojen suuntaamista cleantechiin

toki ei voi kiistää etteikö työtä olisi syntynyt kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen edellisellä kierroksella

jokaisella jääkiekkojoukkueella on tunnuskappaleensa ja tälle kolmen ässän hallitukselle sopii kuin nakutettu jussi raittisen samassa veneessä

ja kaikkihan me samassa veneessä ollaan vaikka järjestys on toki saatu tähänkin jollaan toiset soutaa ja toiset vähän melalla avittaa

ja kalansaaliskin jaetaan vaikkei ihan tasan saa soutajat perkuutähteitä kasan sillä solidaarisuuttahan suomessa tarvitaan